esityksen mukaan mikä tahansa rikostyyppi voisi periaatteessa tulla käsittelyyn kolmen tuomarin kokoonpanossa vaikkakin tarkoitus on käyttää kolmen tuomarin kokoonpanoa juuri oikeudellisesti vaikeissa asioissa

minusta edustaja virolainen itse asiassa kysyi meiltä oivallisen kysymyksen ja minusta on hyvä käyttää myös toinen tilasto tässä hyödyksi

samaan aikaan me haluamme sitä että päätöksentekijöitä evästettäisiin oikea aikaisella tämän hetken ongelmiin liittyvällä tutkimustiedolla mutta samaan aikaan kuitenkin lähdetään siitä että se ei olisi mahdollista

arvoisa puhemies

asiantuntijat toivat syystäkin huolensa esiin siitä että todellisuudessa kolmen tuomarin kokoonpanoa tulee estämään yksinkertaisesti juuri taloudellisten resurssien niukkuus

tietyille yhteisötilaajille tulee oikeus ilman oikeuden myöntämää lupaa tarkkailla aivan eri tavalla tunnistetietoja

minusta tämä euroopan unionin kehitys jossa on jo menty siihen että tosiasiallisesti myöskin komissiota todella evästetään tämän ajan tutkimustiedolla on se tie johon nykymaailmassa ollaan menossa

totta kai on ollut mutta yhteisötilaajan käsite tässä lakiesityksessä antaa hyvin tulkinnanvaraisen ja epätarkan kuvan siitä minkälaista tarkkailuoikeutta ja kenelle me olemme jatkossa säätämässä ja mitä se todella tulee tarkoittamaan

myös kolmen lainoppineen kokoonpanon käyttöä ja tosiasiallista mahdollisuutta uuteen käytäntöön tulee tarkkailla oikeusministeriönkin taholta

kyllä tämä tie on jo menty siihen suuntaan että minusta ennemminkin on tullut jäädäkseen se että kyllä hallituksia pitää myöskin evästää tämänaikaisella reaalitiedolla

tältä osin tämä on kyllä pelottavaa onko aidosti kunnilla mahdollisuus valita lähtevätkö he tukemaan tätä hallituksen politiikkaa

mitä lain nykyisen sanamuodon mukaan nimittäin tämän lakiesityksen sanamuodon mukaan yhteisötilaajan tunnistetietojen käsittelyoikeus tulee olemaan hyvin epätarkkaa hyvin tulkinnanvaraista

näiden kuntavaikutusten ja kuntien itsehallinnon ohella yksi tärkeä kulma on tänään noussut esiin nimittäin tämä kannustinloukkujen purkaminen

edustaja vehviläinen kysyi minusta oivallisesti sen että tarvitaanko nyt sitten koko varhaiskasvatusprojektia varhaiskasvatuslakiprojektia eilenkin jo peräänkuulutti sitä samaa

eilen hallitus esitti että kannustinloukkuja pitää purkaa madaltaa kynnystä työhön pääsyyn ja annettiin aika kovasti keppiä

eilen annettiin hyvin eri tavalla työllisyyden esteiden purkamiseksi toimenpide ehdotuksia jotka lähtivät hallituksen omien sanojen mukaan kannustinloukkujen purkamisesta

me voimme täällä kyllä kinata tällaisesta arvovalinnasta missä me lapsiamme haluamme hoitaa mutta niin monet suomalaiset ovat päättäneet että päiväkoti on hieno juttu ja minusta päiväkotien osalta on hienoa että ajatelkaa se laki on vuoden minua vanhempi

tänään me olemme käsittelemässä esitystä jonka työllisyysasteeseen kohdistuvat vaikutukset ovat aivan arvaamattomia ja pelkäämme myös sitä että kannustinloukut sen kun lisääntyvät

yritän olla nopea

arvoisa puhemies

sen jälkeen sitten pitää olla jokin taho joka ei ole millään tavalla riippuvainen tästä muusta yhteiskunnallisesta keskustelusta joka istuu ja jonka tehtävä on katsoa miten nämä painopisteet ja teemat sitten jalkautetaan niille jotka haluavat tätä rahaa hakea

kun tänä päivänä jo home ja maksu ei missee meidän korkeimmassa maksuluokassa on moni keskituloinenkin siksi olisi ollut tärkeätä arvioida näitä työllisyysvaikutuksia sukupuolivaikutuksia mutta myöskin perheisiin kohdistuvia vaikutuksia

ensinnäkin olen iloinen siitä että valiokuntien jäsenet ovat hyvin realistisesti ottaneet aikataulukysymykset huomioon kun selontekoa on käsitelty nimittäin tässä keskustelussa hyvin vähälle ovat jääneet todellisuudessa aikataulukysymykset

sitä kautta sitten strategisen tutkimuksen neuvosto tekee nämä lopulliset päätökset siitä miten rahaa osoitetaan yksittäisille tutkimushankkeille ja ohjelmille

en malta olla sanomatta että on kyllä todella kova arvio jos vattin erikoistutkija joka on tutkinut tätä kannustinloukkuongelmaa työkseenni toteaa järki ja ne työkseen tuomas kosonen toteaa että taloudellisilla kannustimilla on suuri vaikutus ja osalla vanhemmista tällainen päivähoitomaksun ja kotihoidontuen yhdistelmä johtaa lopputuloksena siihen että pienipalkkaiseen työhön työllistyminen ei kasvata perheen tuloja jolloin käytännössä perheissä ainakin jompikumpi yleensä pienituloisempi vanhempi jää kotiin

sen takia edustaja pekkarinen en ole itse pitänyt sitä hyvänä että tutkimus ja innovaationeuvosto lähtisi sitä rahaa jakamaan koska siellä on aika reilu porukka istumassa jolla on isompi evästystehtävä valtioneuvoston tutkimus ja innovaatiotoimintaan ja se ei ole rahanjakokone

isoja kysymyksiä on ja nyt en malta olla lopettamatta puhemies siihen totuuteen että jos täällä jonkun pitäisi ammattinsa puolesta loukkaantua niin varmaan jokaisen poliitikon ties mistä kyljestä

on aika surullista lähteä siitä että tämä on nyt sitten se tapa kannustaa kotiin jäämistä ei purkaa kannustinloukkuja niin kuin vielä eilen tehtiin

mutta kun minulle on annettu niin hieno tehtävä olla opetusministerinä juuri niin kauan kuin luottamusta on niin kyllä minun täytyy sanoa että kyllä minä loukkaannun niistä puheenvuoroista jotka tässä salissa

tänään keskustelu kulki enemmänkin sitä rataa että asia ei ollut esillä tai enemmänkin pidettiin hyvänä että tulee tällainen laaja alainen työryhmä joka sitten omalta osaltaan on valmis liikkumaan ajassa ja katsomaan miten asioissa voitaisiin edetä ja siellä on myöskin hyvin paljon asiantuntemusta ja alan toimijoita mukana

lopuksi kiinnittäisin huomiota siihen mistä täällä viisaasti on muutama edustaja puhunut nimittäin tämän esityksen vaikutuksiin myöskin yksityisen hoidon lisääntymiseen

arvoisa puhemies

kyllä minä ihmettelen tätä sanaa häpäisy ja sitä että me itse täällä mollaamme sitä eduskunnan uutta hyvää käytäntöä jossa myös oppositio pääsee edustamaan omalla kannallaan vaihtoehtoa

kyllä sosialidemokraattien näkökulmasta on aito ja relevantti huoli se luodaanko tässä nyt tilaa sille että yksityinen hoito alkaa olla entistä kiinnostavampaa sen takia että nämä lakiesitykset johtavat tilanteeseen jossa yksityinen hoito on jo aidosti vaihtoehto kun päivähoitomaksut kallistuvat tällä tavalla ja kannustinloukut jäävät

minusta on ollut hienoa ja uljasta se että ministeri stubb on täällä paikan päällä ollut kuulemassa näitä vaihtoehtoja ja arvostan sitä todella

mutta sitä minä en ymmärrä että sanotaan oppositiolle joka ei ole hallitus joka on vasemmalta oikealle oleva iso ketju erilaisia poliittisia aatteita

joko hallitus on nyt valmis kuuntelemaan sdptä kun myös oecdn raportin mukaan suomi ei ole juurikaan lisännyt aktiivisia työmarkkinaohjelmiaan edes työttömyyskriisin puhkeamisen jälkeen

valitettavasti näin ei kuitenkaan ollut

pidetään siitä huolta

puhutaan päivähoidosta kauniisti ja arvostetaan sitä työtä jota ammattilaiset tekevät

ja tossavaisen kaikki vastus puuroa pitäneet ovat saaneet vähintään yhden vastus juha vuoren to melkein ministeri kiuru viisi arvoisa puhemies

saman tutkimuksen mukaan suomi on panostanut aktiivisiin työllisyystoimiin oecd maista kolmanneksi vähiten vain belgia ja kreikka jäävät suomesta jälkeen

arvoisa puhemies

se kertoo siitä että tällaisten isojen teknisten siirtymien tekeminen niin että kansakunnan kaikki syvät rivit ja kaikki olohuoneen sohvilla istuvat kuluttajat saavat ikään kuin sen siirtymän tehtyä omassa kulutuskäyttäytymisessään vaatii omalta osaltaan aikaa

kun me olemme yrittäneet sanoa että tämä talouspoliittinen linja on väärä ja nyt meillä on vaihtoehto esittää miksi se on väärä ja mitä me tekisimme itse niin ei kerta kaikkiaan kuuleviin korviin oteta ei millään tavalla asiallista keskustelua käydä

arvoisa puhemies

ministeriössä on parhaillaan lausuntokierroksella myös lakiesitys jossa työllistämiseen annettavaa palkkatukea rajoitetaan joko euromäärissä tai prosentuaalisesti

minusta tämä on tärkeä pointti että me pystymme esittämään vaihtoehdon jossa ei ole passiivisia koulutusleikkauksia ja ostovoima säilyy

toisaalta meidän tehtävämme on tehdä mahdolliseksi se kaikille niille jotka ovat valmiita siirtymään jo aikaisemmin ja tätä kautta tässä suunnitellussa suunnitelmassa on otettu sitten huomioon eri intressit

minusta on tärkeätä edustajat salonen ja pelkonen että nostitte esiin asunnottomuuden niin kuin moni muukin tässä salissa mutta erityisesti pitkäaikaisasunnottomuuden ja sen sosiaalipoliittiset ulottuvuudet

hyvät edustajat minä olen iloinen siitä että tätä keskustelua seuratessa paikalla on ministeri ja on ollut myöskin kolme eduskuntaryhmän puheenjohtajaa

mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä jotta mahdollisuudet työllistämiseen ja erityisesti kolmannen sektorin tukityöllistämiseen säilyvät ja entisestään paranevat

ja poikkeuksellisesti opposition kansanedustajana käännynkin ministerin puoleen ja totean että haluan antaa täyden tunnustuksen teille siitä työstä mitä olette tehneet ylen hyväksi koska selkeästi meillä on tiedossa se että te olette omalta osaltanne pyrkineet vaikuttamaan siihen että hallitus ymmärtäisi kokonaisuudessaan että yleä koskevat asiat ovat tämän parlamentaarisen seulan alla

viime kaudelta jäi perinnöksi se että pitkäaikaisasunnottomuus puolitettiin ja valitettavasti se ihan vielä ei tullut kuntoon ja sitä kautta purkamista meillä riittää jotta me pystymme vastaamaan näihin pitkäaikaisasunnottomuuden isoihin haasteisiin ja ongelmiin

mutta olen samalla syvästi huolissani kotimaisen maksutelevision tulevaisuudesta

kansainväliset kilpailijat tulevat ja meillä on myöskin tänä päivänä liikkeellä paljon isännätöntä mediaa joka ei tunne kansallisia rajoja ja sitä kautta se haaste joka mediataloille tulee on valtava tässä ajassa

minusta se on surullista että esimerkiksi eräs asunnoton sanoi minulle että tämän helsingin ytimen kaikkein kohtuuhintaisin asuntopaikka on tuo kauppatorin vessa koska sinne pääsee niin halvalla sisään

siltä osin olen tietysti kovin surullinen että olemme päätyneet eduskunnassa siihen että olemme joutuneet tätä kulmaa ministerin tukena nostamaan mutta ihailen sitä että olette saanut nyt hallituksen piirissä tähän asiaan rotua

omalta osaltani haluan kyllä kompata juuri tätä näkökulmaa

se kertoo minusta että eduskunnankin päätöksenteko on kuitenkin sitä elämän realiteettia että kyllä meidän tärkeä tehtävämme on pitää huolta siitä että pitkäaikaisasunnottomuuden torjumisen resurssit ovat ainakin kohtuullisella tasolla

edustaja karhu puhui minusta todella hienosti siitä että yksistään laitteet eivät tässä maailmantilassa enää ratkaise vaan ratkaisee se sisältö

on hyvä uutinen koko eduskunnalle mutta myöskin riippumattomalle suomalaiselle medialle ja vapaalle journalismille että viestintäministeri bernerin suuri ajattelu siitä että nämä asiat ovat parlamentaarisissa kourissa otetaan nyt tosissaan

me olemme siirtyneet mediakentässä ja koko ict teollisuudessa tavallaan kaikessa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa viestinnän puolella siihen että me emme enää tee sitä perinteistä connecting people

meillä on käytännössä resursseja rakentaa uusia asuntoja ja vastata tähän pulaan niin sanotusti asuntoministerisektorilla

arvoisa puhemies

me todella lähdemme siitä että me emme edes kytke enää laitteita ja asioita ikään kuin keskenään puhumaan vaan seuraavan sukupolven muutos on se että me puhumme palveluiden kommunikoinnista keskenään ja palveluiden vuorovaikutuksesta

minä toivon todella että kun aloitatte tämän työn niin aidosti nämä kaikki asiat ovat pöydällä ja aidosti teette hyvää työtä yleisradion toiminnan hyväksi koska siinä on kysymys tärkeästä suomalaisesta arvovalinnasta tavasta ajatella että myöskin tiedonvälityksen alalla on julkista palvelua ja sitä pitää jatkossakin olla ja vaikka yksikään muu lehti ei liikahtaisi niin ainakin tältä osin jokaisella suomalaisella on mahdollisuus päästä tämän tiedonvälityksen piiriin

mutta lähtökohta täällä asuntopolitiikan puolella on se että tämän pitkäaikaisasunnottomuuden ohjelma kilpailee jatkuvasti siitä mistä me saamme normaaleja vuokra asuntoja pääkaupunkiseudulle lisää koska samaan aikaan niistä samoista asunnoista taistellaan myös sen takia että ne tarvitaan pitkäaikaisasunnottomuuden ohjelman toteuttamiseen

se on palveluiden ja palveluyhteiskunnan seuraava iso murros ja minä sitä kautta peräänkuulutan samalla tavalla kuin edustaja karhu sitä sisältöä näissä asioissa

siitä me keskustelemme myös euroopan neuvostossa neljä kertaa vuodessa ja olen erittäin mielissäni että olen saanut olla mukana rakentamassa tätä maailmaa myös eurooppalaisella tasolla paremmaksi

nämä ovat vakavia huolia ja yhdyn siihen täydellisesti että nollatoleranssi pitäisi olla mutta näiden yhtälöiden sovittaminen yhteen ei ole helppoa koska juuri tätä aluetta vaivaa pahimmillaan tämän normaalin asuntotuotannon pula

siltä osin korostan todella että minusta on suuri saavutus tämä teidän viestinne ja omalta osaltani haluan sitä olla myös tässä salissa tukemassa

ajattelin kuitenkin käyttää puheenvuoron enemmänkin siitä mitkä kaikki elementit turvallisuuteemme tosiasiallisesti vaikuttavat ja miltä tämä maailma nyt sitten oikeastaan näyttää

sitten edustajat mäkisalo ropponen koskela ja muutama muu muistaakseni myöskin jotkut muut peräänkuuluttivat sitä mitä tehdään ikääntyneiden ohjelman puolella ja mitä tehdään sitten erityisryhmien puolella

toivon onnea ja menestystä tälle projektille ja korostan vielä että aina kun ollaan parlamentaarisessa pöydässä niin me joudumme kestämään sen että jokaisen pitää olla kyydissä loppuun asti ja pitää aidosti antaa tälle keskustelulle vapaat kädet

mekin täällä olemme keskustelleet paljon tvn tulevaisuudesta mutta vähemmän radioiden tulevaisuudesta ja minusta on hyvä että me käymme vielä suunnitelmallisesti läpi sen mitä radiot tarvitsevat ja tuo paikallisuus ja valiokunnan kiinnittämä näkökulma paikallisuuteen otetaan siihen mukaan

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön hallinnonalan supistuva menokehys paikoitellen ei ole kansainvälisten kotimaisten ja lähialueen ympäristönsuojelullisten haasteiden mittakaavassa ajateltuna oikein mitoitettu

erittäin mielenkiintoista on se että eurooppa ei ole enää kaikkein tärkein kansainvälisen politiikan napa

niin kuin totesin jo tuossa hallituksen välikysymysvastauksessa ensinnäkin meillä on tällä hetkellä valmisteilla tämä ikääntyneiden ohjelma ja se on tulossa juuri valtioneuvoston käsittelyyn

näin pitäisi tietysti olla

me oletamme että eulla on mahdollisuudet jo yksistään olla esikuva kaikelle sille turvallisuuskeskustelulle ja kunniakkaan ulkopolitiikan harrastamiselle joka on jo pitkään ollut meidän perinteemme

ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen itämeren suojelu luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttäminen hajakuormituksen vähentäminen pilaantuneiden maa alueiden kunnostaminen sekä erityisryhmien asunto olojen kohentaminen ja ikääntyvän väestön kotona asumisen mahdollistaminen vaativatkin tulevana vuonna huomiota ja taloudellisia resursseja

nyt on puolet puheesta käytetty mutta muutamia eväitä ja muistutuksia vielä tälle matkalle

näin ollen se on eri ministeriöiden välillä tehty poikkihallinnollinen ohjelma ja pidän sitä erittäin tärkeänä lisänä siihen että jokainen ihminen pystyisi asumaan mahdollisimman pitkään kotona

ensinnäkin on hyvä todeta että kun on arvioitu yleisradiota ja sen toimintaa eli tätä julkista palvelua sen tehtävien laajuutta ja yksittäisiä tehtäviä sekä tätä rahoitustasoa jolla palvellaan sitten tätä tehtävien tekemistä mutta myöskin kaiken kaikkiaan sitä että yleisradiolla on veronmaksukykyisiä asiakkaita eli niitä suomalaisia jotka turvaavat tämän yleisradion olemassaolon ja tätä kokonaisuutta kun käsitellään niin kaikki se on perustunut erittäin pitkään ja vaivalloiseen työhön

mutta tosiasiallisesti eu kuitenkin menettää jatkuvasti valtaa

valtaa siirtyy näille uusille nouseville maille jotka sitten kantavat kyllä hyödyn siitä että valtaa tulee mutta valitettavan vähän on kuitenkin kansainvälistä vastuuta nähty sillä puolella

se on täällä salissa noussut esiin ja minä vakaasti uskon siihen että on hienoa että eduskunnan jaosto on ollut liikkeellä siinä että me näemme sen ongelman että jos meillä ei investointivaltuutta pitkällä tähtäimellä nosteta niin me emme pysty näitä haasteita hoitamaan

heikoimmassakin taloustilanteessa on pidettävä kiinni vahvoista ympäristötavoitteista sillä ilmastonmuutokseen reagoimatta jättäminen riittämättömin toimenpitein on pahinta mitä politiikan etulinjassa voidaan tehdä tuleville sukupolville

onkin syntynyt aika iso aukko näiden yli ja alijäämämaiden välille

mielestäni hallitus ei saa mennä nyt eun taakse ja syyttää euta työllistämisen vähentymisestä kolmannella sektorilla

on olemassa meidän pitkäaikainen yli hallituskausien ulottuva laajakaistahanke ja kiitos niistä kiitoksista joita edustajat myöskin tässä antoivat siitä että me saimme nyt lisämäärärahoja siihen

totean vielä että myöskin monet valiokunnan jäsenet kaipasivat sitä että me olisimme keskustelleet myöskin tässä tekijänoikeuksista me olisimme keskustelleet enemmän yleisradiosta ja muista ja julkaisutoiminnastakin

arvoisa puhemies

eu ei ole myöskään yhtenäinen toimija euroopan turvallisuuspolitiikassa

minä en valitettavasti todella usko enää siihen että pelkät porkkanat riittäisivät siihen että pääkaupunkiseudun kunnat sanoisivat että nyt me rakennamme ne kaikki meidän kesäkuussa sopimuksessa olleet asuntomme

hyvä hallitus onko vapaa kilpailu ja sen ihannointi ottamassa nyt niskalenkin ihmisten välittämisestä ja heidän tarpeistaan

näyttää siltä että tämä napa on oikeastaan niin eriytynyt että meillä on meneillään tällainen niin sanottu g trendi

sen arvo on se että nyt olisi hyvä rauhoittua miettimään että se vanha järjestelmä joka meillä oli käytössä johti siihen että meillä oli televisiolupatarkastajat suomalaisilla ovilla järjestelmä oli jo vanhentunut ja piti myöntää että uutta tarvittiin

toivonkin että tässä asiassa hallitus edistyisi pikaisesti

mutta samaan aikaan pitää fokuksena olla sen että me toteutamme sen laajakaistahankkeen juuri niin kuin on linjattu ja sitä varten me tarvitsemme nämä määrärahat jotka ovat sitten varmuutena käytössä kentällä osoittamaan että tämä on niin tärkeä hanke että meillä on olemassa riittävät voimavarat tukea myöskin näitä kuituhankkeita ympäri suomea

arvoisa puhemies

hallitus perui vasta voimakkaan yhteiskunnallisen kritiikin vuoksi budjettiriihen yhteydessä suunnittelemansa leikkaukset avustusmäärärahoihin koskien ympäristöjärjestöjä ja ympäristönhoitoa